niin kuin hyvässä lainsäädännössä aina jo tässä valmisteluvaiheessa sitä on arvioitu mutta viime kädessä perustuslakivaliokunta tietysti arvioi sen voidaanko nämä muutokset viedä eteenpäin

sitten vielä haluan alleviivata sitä että kun täällä on oltu huolissaan syrjäytymisvaarassa olevista lapsista ja perheiden tilanteista niin pidän erittäin tärkeänä että tässä laissa on mukana kirjaus siitä että silloin kun se on lapsen edun lapsen kasvun ja kehityksen kannalta lapsen edun mukaista

arvoisa puhemies

eli soidensuojeluohjelma etenee erittäin hyvässä hengessä eteenpäin ihan siltä pohjalta mitä on sovittu meidän kompromissin pohjalta mikä tehtiin luontojärjestöjen ja maanomistajien edustajien kanssa kauteni alussa

se on aivan totta mistä tässä salissa aiheellisesti huolta nousi ja olen iloinen itse asiassa siitä että tästä keskustellaan koska se tietysti lisää kaikkien meidän ymmärrystä ja tietoa varhaiskasvatuksen merkityksestä osana meidän koulutusjärjestelmää että tämä vaikea taloudellinen tilanne on johtanut siihen että me joudumme tekemään aika monilla sektoreilla sellaisia toimia jotka tuntuvat epämieluisilta myös niiden esittelijöille siis meille jotka esitämme niitä valtioneuvostossa

arvoisa puhemies

ja toisaalta täytyy sanoa että kun tätä valmistelua olen tässä vienyt eteenpäin niin olen jopa iloinen siitä että edellisen hallituksen niin sanottu rakenteellinen uudistus joka ei sisältänyt rakenteellisen uudistuksen elementtejä kaatui silloin eduskunnassa viimeisellä viikolla koska nyt voimme tehdä aidosti paremman mallin jossa uudistuu kaikki ammatillisen koulutuksen osat

arvoisa puhemies

toivoisin että nämä suojeluohjelmat olisivat luonteeltaan sellaisia että kansalaiset ja myös maanomistajat voisivat niihin ilolla sitoutua että me saisimme lisättyä motivaatiota luonnon suojelemiseen ympäristöstä huolta pitämiseen

se mistä olen puhunut liittyy korkea asteen opiskelijavalintoihin ja miten siinä voitaisiin vähentää ennakkovalmistautumista vaativia ulkolukuun perustuvia pääsykokeita

me tiedämme kaikki että maailma on koko ajan enemmän mahdollisuuksia täynnä meidän nuorillemme ja totta kai tässä tulevaisuuden näkymässä kun mahdollisuuksia on enemmän lisääntyy myöskin se että epävarmuutta on

resursseista on pulaa oikeastaan voi sanoa kaikilla sektoreilla ja silloin ennen kaikkea on tärkeätä että kiinnitämme huomiota siihen mitä tehdään ja miten tehdään

tiedostan tämän haasteen mikä liittyy siihen että suot tulee suojella kokonaisuuksina ja tämä on yksi osa tätä tarkastelua kun olen todennut että selvitämme voitaisiinko myöskin soidensuojelussa soveltaa metsosta hyviä kokemuksia saaneita elementtejä joista tämä vapaaehtoisuus on ihan keskeinen

itse asiassa tulevaisuudessa suunta saattaa korkea asteen yliopistojen valintakriteereissä olla enemmän soveltuvuuskokeiden suuntaan

toivon tietenkin että jatkossa työmarkkinajärjestöt käyttävät paljon aikaa ja energiaa myös siihen että perhevapaajärjestelmää kehitetään edelleen joustavammaksi jotta perheillä on valinnan mahdollisuuksia mutta myös siihen suuntaan että se edistää isien mahdollisuutta olla kotona ja huolehtia perheestä ja myöskin tutustua siihen uuteen tulokkaaseen

meidän pitää pystyä vastaamaan tähän epävarmuuteen muun muassa sillä että laitamme suomen talouden kuntoon huolehdimme siitä että meillä on pitkälläkin aikavälillä hyvinvointiyhteiskunta joka suojaa niiltä tilanteilta jos elämästä pettää pohja

me puhumme tässä nyt eurokriisistä mutta puhuessamme espanjan pankkien pääomittamisesta tai kreikan vaaleista puhumme samalla myös suomalaisten tulevaisuudesta

mutta tässä tilanteessa joudumme tekemään eri suunnilla sellaisia tekoja joilla sitten turvataan se että meillä on mahdollisuus tähän meidän palvelujärjestelmään tulevaisuudessakin eli että talous on kunnossa ja kestävällä pohjalla

että vaikka taloustilanne on tiukka vaikka joudumme tekemään myöskin säästöjä niin rakennetaan ihan uudenlaista ammatillista koulutusta joka vastaa paremmin tulevaisuuden muuttuviin osaamistarpeisiin

minä pidän erittäin tärkeänä sitä että me emme anna sellaista mielikuvaa tästä salista että me voimme jatkaa tätä velkaantumisen tietä vaan me rakennamme kestävää tulevaisuutta meidän lapsillemme ja nuorillemme

elikkä käytännössä siis miten minä tämän nyt vielä kerran sanoisin jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen myöskin tulevaisuudessa

mitä tulee soveltuvuuteen toisella asteella niin tällä hetkellä teemme ammatillisen koulutuksen reformia ja siinä yhteydessä käydään läpi myös tähän liittyvät käytännöt ja lainsäädäntö ja tarkastellaan millä tavalla voitaisiin erityisesti sosiaali ja terveysalan osalta tulevaisuudessa toimia

toisaalta sitten myös työelämän tasa arvon näkökulmasta siinä on suuret kysymykset jotka kohdistuvat tähän naisten työmarkkina asemaan

kaiken jo sanotun päälle tietysti ihan oleellinen asia on se miten saadaan syntymään uutta miten yritykset pääsevät eteenpäin ja pystyvät työllistämään uusia ihmisiä myös näillä alueilla

jokainen ymmärtää tai vastaavasti harva uskaltaa edes pelätä kuinka vakavat seuraukset espanjan kaatumisella olisi

ja minä toivon että se viesti mikä täältä välitetään olisi se että kun suomalainen varhaiskasvatus on aivan äärimmäisen laadukasta ja siellä tekevät töitä sitoutuneet ammattilaiset joilla on hyvä koulutus niin meidän pitää välittää perheille sellaista viestiä lasten on turvallista olla varhaiskasvatuksessa myöskin tulevaisuudessa ja se on erittäin laadukasta

minä itsekin nuoren sukupolven edustajana ja hallituksen nuorisoasioista vastaavana ministerinä pidän erittäin kovana paikkana leikata opiskelijoilta ja katson että meidän täytyy pystyä rakentamaan erilaisin ratkaisuin nuorille positiivista tulevaisuutta

edustaja saarikolle haluaisin todeta että sosiaali ja terveysministeriössä on valiokuntaankin tulleen tiedon mukaan käynnissä tällä hetkellä selvitystyö siitä miten voitaisiin perhevapaajärjestelmässä paremmin huomioon ottaa erilaiset perhetyypit jolloin tässä työssä ja selvityksessä ovat mukana mainitut monikkoperheet sateenkaariperheet varmasti yksinhuoltajaperheet ja muut erilaiset perhetyypit

kokoomuksen eduskuntaryhmä katsoo että suomen on osallistuttava nyt ja jatkossa kaikkiin sellaisiin eurooppalaisiin järjestelyihin joilla turvataan suomalaisia työpaikkoja varjellaan suomalaista talouskasvua ja suojellaan suomalaisten hyvinvointia

pumalla myös keskustelu on päättynyt

mutta sen tiedämme näitä päätöksiä tehdessämme että pahimman skenaarion riskit näiden toimien epäonnistumisesta ovat kuitenkin kohtuullisia niihin riskeihin verrattuna joita te perussuomalaiset ja ilmeisesti entinen vastuunkantaja keskustakin olette valmiita ottamaan antaa mennä vaan politiikallanne

me olemme rakentamassa aivan uutta sellaista suomessa ihan ennennäkemätöntä keskittymää osaamista missä yhdistyvät yliopistojen osaaminen ja ammattikorkeakoulun osaaminen ja olen aivan varma että sen seurauksena pirkanmaan alue tulee vahvistumaan ja tämä on ollut myöskin sellainen mikä on vahvasti yhdistänyt pirkanmaata ja ollut edunvalvonnan tavoitteiden kärjessä siellä

uskon että tähän tavoitteeseen kaikki yhdymme haluamme jättää perinnöksi tuleville sukupolville suomessa suojeltuja soita ja pitää huolta siitä että kun meillä yli puolet suomen suoluontotyypeistä on uhanalaisia niin me jätämme jälkeemme näitä soita arvokkaassa luonnontilaisessa kunnossa

hyvin tietää

elikkä me olemme hyvin aikataulussa ja itse asiassa tekisi mieli sanoa että olisimme paremminkin aikataulussa ja päässeet pidemmällekin jos te olisitte alun perin noudattanut periaatepäätöstä joka yhdessä sovittiin siitä että etenemisessä otetaan huomioon myöskin vapaaehtoisuus keinona mikä mielestäni on tärkeätä nimenomaan tämän vastakkainasettelun hälventämiseksi

tähän sitoutuu aivan varmasti koko tämä hallitus

näyttää hyviltä merkeiltä että tässä myöskin olemme saamassa valtionmaiden lisäksi muun muassa näiden suurten yhtiöiden maita koska heidän kanssaan olen itse henkilökohtaisesti asioista neuvotellut ja homma etenee erittäin hyvin

olemme pian neljä vuotta toivoneet pyytäneet ja anelleet perussuomalaisilta todellisia tästä maailmasta olevia vaihtoehtoja että te kertoisitte suomen kansalle millaisen riskin te olisitte valmiita ottamaan suomen kansan tulevaisuudella kun sanotte että irti vain eurosta ja eurooppalaisesta yhteistyöstä

haluaisin kuitenkin tarkentaa sen että sekä voimassa olevassa lainsäädännössä että siinä mikä tällä hetkellä on eduskunnassa käsittelyssä varhaiskasvatus on maksutonta näille kaikkein heikoimmassa asemassa oleville perheille eli pienituloisille perheille ja sitä kautta sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuu

siitä syystä meillä on käynnistynyt opetus ja kulttuuriministeriössä laajat tieteentekijöiden kanssa käytävät vuoropuhelukeskustelut joista ensimmäinen on takana ja uusia on tulossa

nyt tämä sama kysymys täytyy esittää myös täyskäännöksen tehneelle keskustalle

ja se mikä meidän tavoitteena on on se että yhä useampi lapsi voisi osallistua varhaiskasvatukseen eli se että saisimme osallistumisastetta nostettua

on erittäin tervetullutta että euroopassa on käynnistynyt akuutin kriisinhallinnan ohella vihdoin laajempi keskustelu kasvusta ja euroalueen tulevaisuudesta

siihen liittyen meillä on käynnissä muun muassa ministeri bernerin johdolla vaikutusarviointiin keskittyvä työ jossa parannetaan todella sitä että päätöksenteossa käytettäisiin tietopohjaa ja tutkimusta paremmin hyödyksi

erityisesti esimerkiksi sellaisissa ryhmissä kuin vaikkapa maahanmuuttajaryhmissä varhaiskasvatus voisi olla sellainen opintietä myöhemmin tukeva osa koulutusjärjestelmää

kun puhutaan esimerkiksi yhteisistä joukkovelkakirjoista pankkiunionista tai talouspoliittisen koordinaation tiivistämisestä kaikkien kohdalla on pysähdyttävä kylmän viileästi arvioimaan suomalaisten etua

mitä tuli näihin nuoriin tutkijoihin niin jaan sen huolen siitä panostammeko riittävästi nimenomaan lahjakkaisiin nuoriin nouseviin tutkijoihin

eli tässä suhteessa pidän tärkeänä sitä että pystymme erilaisin toimin myös vaikeassa taloudellisessa tilanteessa vahvistamaan osallistumista varhaiskasvatukseen ja tukemaan sitä että kaikilla perheillä olisi mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen

rakenteellisia uudistuksia vakauttamaan taloutta jäsenmaissa toimivampia sisämarkkinoita ja vapaakauppaa kasvun löytämiseksi

pidän tärkeänä että stipendijärjestelmän myötä kaikkein heikoimmassa asemassa olevista maista ja perheistä tuleville opiskelijoille voidaan stipendein turvata opiskelu suomessa kyllä jatkossakin

toistan vielä sen että tämä soidensuojelun täydennysohjelma tullaan toteuttamaan ihan suunnitelmien mukaisesti mutta tässä todella selvitetään tämä vapaaehtoisuuden elementti

se tarkoittaa nyt käytännössä mitä vielä vähän tuosta metsostakin haen nyt tätä analogiaa että metso ohjelmassa valtio joko ostaa tai vaihtaa maat tai maksaa maanomistajille korvauksen siitä että kyseinen metsä suojellaan

tässä kun puhutaan rinnakkain varhaiskasvatuksesta ja kotouttamisesta ja monista muista asioista niin haluan sanoa sen myöskin että tämä varhaiskasvatusoikeus koskee myös kaikkia maahanmuuttajalapsia ja turvapaikanhakijoita eli turvapaikanhakijalapsilla on myöskin oikeus varhaiskasvatukseen niin kuin heillä on myöskin oppivelvollisuusikäisinä oikeus koulutukseen ja niin edelleen

tällä tavalla on tarkoitus tietysti soidensuojelunkin osalta toimia elikkä valtio voi ostaa soita vaihtaa alueita maanomistajien kanssa tai maksaa korvausta siitä että perustetaan tällainen yksityinen suojelualue

arvoisa puhemies

eurokriisiä vastuullisesti hoitava hallitus nauttii täysin kokoomuksen eduskuntaryhmän luottamusta

kun tähän uudistukseen sisältyi toki maksujen korotuksia mutta siinä on huomioitu sosiaalinen oikeudenmukaisuus siten että ensinnäkin kaikkein pienituloisimpien perheiden maksut ovat jatkossakin nolla euroa eli ei maksuja lainkaan ja sitten yksihuoltajaperheillä ja pienillä perheillä maksuja jopa pienennetään eli yksinhuoltajien on tämän uudistuksen myötä kannattavampaa ottaa työtä vastaan niin vastustatteko te tätä uudistusta

arvoisa puhemies

se on jäykkä ja byrokraattinen ja se ei kannusta ripeään valmistumiseen eikä se oikeastaan myöskään mahdollista opiskelun ja työnteon yhdistämistä

edellisellä hallituskaudella jolloin edustaja kiuru oli opetusministerinä opetus ja kulttuuriministeriössä laadittiin virkamiestyönä asiantuntijoiden pohjalta tulevaisuuskatsaus

arvoisa puhemies

suomi on ollut niitä harvoja oecd maita jotka eivät peri lukukausimaksuja eu ja eta alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta

elikkä siinä opintotukijärjestelmässä olisi hyvin paljon kyllä kehittämisen varaa ja juuri siitä syystä meidän täytyykin katsoa huolella minkälainen malli valitaan

siinä tehtiin tiettyjä toimenpide ehdotuksia siis asiantuntijat tekivät toimenpide ehdotuksia jotka liittyvät muun muassa korkeakoulujen rakenteelliseen kehittämiseen korkeakoulujen profiilien selkeyttämiseen korkeakoulujen ja erityisesti tutkimuksen ja tieteen työnjaon selkeyttämiseen

korkeakoulut ovat itse toivoneet mahdollisuutta periä maksua ja niin kuin kerroin edellisessä puheenvuorossani se on myös ollut koulutusviennin suurena tulppana

ja siitä syystä olen esittänyt harkittavaksi hallituksen piirissä sitä voitaisiinko opiskelijat yhtenä kohderyhmänä esimerkiksi ottaa mukaan hallituksen kaavailemaan perustulokokeiluun

arvoisa puhemies

nämä asiat nämä asiantuntijoiden ehdotukset ovat juuri nyt niitä asioita joita minä opetus ja kulttuuriministerinä vien eteenpäin toisin kuin te edustaja kiuru edellisellä kaudella ollessanne opetusministeri

mutta totta kai meidän pitää kiinnittää erittäin paljon huomiota tähän kansainvälistymiseen meidän korkeakoulumaailmassa ja siihen että me tiedämme jo naapurimaan kokemuksista sen mikä on lain perusteluissakin huomioitu eli että ensi vaiheessa on aivan varmaa että hakijamäärät tulevat putoamaan

soidensuojelun täydennysohjelmaa valmistelee asiantuntijoista koostuva työryhmä ja se tekee nyt työtänsä loppuun eli kartoittaa nämä kaikkein arvokkaimmat suot suomesta syksyyn mennessä

arvoisa puhemies

olen tietoinen ja kuullut näistä oulun malleista ja myöskin teiltä edustaja talvitie olette ollut hyvin aktiivinen tässä asiassa ja tuonut näitä oulun esimerkkejä tietoisuuteen

selvitämme juuri nyt niitä vaihtoehtoja miten tässä tilanteessa voidaan toimia siten että saisimme mahdollisimman vapaaehtoiselta pohjalta rakennettua tätä arvokasta suojeluohjelmaa

arvoisa puhemies

mutta niin kuin ruotsissa on tapahtunut että ne ovat sitten hiljalleen lähteneet uuteen nousuun niin totta kai tämä edellyttää korkeakouluilta myöskin markkinointiponnisteluja mihin he ovat hyvin valmiita

toki sen jälkeen tämä kaikki on viimeistään julkista ja jo tässä vaiheessa minusta on ihan hyvä että tätä tietoa kysyville henkilöille annetaan sikäli kuin se on valmis

ilman muuta meillä on eri puolilla suomea erittäin hyviä käytäntöjä joita kannattaa lähteä levittämään erilaisia malleja millä tavalla voi olla lapsille erilaisia palveluja jotka auttavat kussakin elämäntilanteessa olevia lapsia ja perheitä

tässä edustaja salolaisen puheenvuorossa nousi hyviä näkökulmia esiin ja täytyy sanoa että arvostan myöskin suuresti edustajan kokemusta ja näkemyksiä ympäristön ja luonnonsuojelun kentältä joten voimme varmasti jatkaa hyvää keskustelua näistä asioista

sitten meidän pitää miettiä erilaisia keinoja millä tavalla suomi olisi houkutteleva maa huippuosaajille että he haluaisivat myöskin sen koulutuksensa jälkeen jäädä suomeen töihin ja tuottaa meidän yhteiskunnallemme lisäarvoa

kun tässä nyt tehtiin tällä viikolla päätöstä nimenomaan valtionmaiden osalta etelä suomen osalta niin minä olisin halunnut tuoda päätettäväksi myös pohjois suomen paketin mutta se ei ole vielä valmis koska teidän edustaja niinistö aikananne tehtiin päätös siitä että edetään etelä suomi ensin ja asiantuntijoiden kartoitukset ja rajaukset pohjois suomen osalta eivät ole vielä valitettavasti valmiit

ja näitä hyviä käytäntöjä tietysti pyritään levittämään erilaisilla foorumeilla ja tuomaan laadukkaita lasten ja nuorten palveluja mahdollisimman monen saataville

kilpailukykysopimus veroratkaisut ja myöskin ne kaikki ratkaisut mitä teemme tällä hetkellä muun muassa koulutusjärjestelmämme uudistamiseksi

siksi luin suurella hämmästyksellä että peruspalveluministeri susanna huovinen ei aio tuoda eduskunnalle päihdeäitien tahdonvastaisen hoidon mahdollistavaa lakia

on jouduttu tekemään kipeitä leikkausratkaisuja ja se on ehdottomasti ollut pakollista tehdä koska meidän taloutemme ei tällä hetkellä ole tasapainossa ja velkaannumme siten että ne velat siirtyvät tulevien sukupolvien maksettavaksi ellei tämä kurssi käänny

ei vaikka tämä päihdeäitien pakkohoitolaki on myös hallituksen ohjelmassa